on selvää että meidän täytyy kilpailuvirastoa myöten puolustaa kotimaista tuotantoa kotimaista jalostusta tuotekehitystä kaikilla mahdollisilla tavoilla

nyt on hieman tullut sellainen olo että kilpailuvirastossa ei oikein ymmärretä osuustoiminnan periaatteita ja sitä että se on ollut yksi niitä menestyksen takeita suomalaiselle taloudelle ja suomalaiselle hyvinvoinnille

siksi toivon että me käymme läpi lainsäädäntöä niin että selvästi kiusantekomielessä tehdyt valitukset voidaan jättää käsittelemättä ja vaille huomiota

meistä keskustassa näyttääkin siltä että hallitus on eurooppa politiikassaan ihastunut saman keskittämisvimman omaaviin sielunkumppaneihinsa

osuustoiminnan periaatteisiin kuuluu se että kaikki jaettava jaetaan osakkaille mitä jaettavaa on ja se syntyy useammasta eri lähteestä ei vain yhdestä osoitteesta tässä tapauksessa kulutusmaidosta vaan myöskin niistä korkeamman jalostusasteen tuotteista joita esimerkiksi valio tekee

se on aivan täysin välttämätön asia

aivan oman lukunsa tietysti tässä kaikessa hallinnollisessa sekamelskassa jos nyt näin uskaltaa ja voi sanoa muodostaa tietenkin viljelijäväestöön kohdistuva hallinnollinen taakka

ihastuksen huumassa hallitukselta on jäänyt huomaamatta että eu tasolla pakkokeskittäminen ei kohdistu keskuskaupunkeihin vaan keskusvaltioihin

meillä on käytössä yksi kahva josta toivoisin nyt että ministeri rinne te viestitätte tämän kahvan jokaiselle ministeriölle kun lakia esitetään ja laaditaan

keskustan eduskuntaryhmä vaatii ettei hallitus harjoita unionissa samanlaista keskittämispolitiikkaa kuin kotimaassa vaan ajaa tinkimättömästi suomen kansallista etua

on hyvä jatkaa tästä samasta tematiikasta elikkä kun hallituksella on ohjelmassaan erittäin vahvat linjaukset alueiden kehittämisestä yksi tärkeä elementti tässä alueiden ja maakuntien kehittämisessä on maakuntakaava

tässä jos missä voin sanoa sen että valiokunnan puheenjohtajana varmasti toivon että me myöskin tässä talossa laitamme liikkeelle jonkunlaisen prosessin joka ei ole mikään poliittinen prosessi vaan jossa käymme lävitse hyvin tarkasti onko kaikki varmasti tarpeellista mitä viljelijäväestöä kohtaan tällä hetkellä on olemassa toteutuuko siinä sellainen lain luottamuksen suoja joka on meille kaikille erittäin tärkeä ja pyhä asia

oletteko käyneet keskusteluja nyt kilpailuviraston kanssa siitä että kaikki yritysmuodot ovat samalla viivalla myös osuustoiminta koska se on periaatteiltaan erilaista kuin pörssiyhtiöt tai osakeyhtiöt

erilaisten laskelmien mukaan tällä nykyisellä hallintomallilla me estämme miljardien arvosta vuosittaisia investointeja ja kehittämistyötä

pyyhittekö te nyt kokoomuslaisten kollegoidenkin mielipiteillä pöytää vai onko niin että te ja kokoomus ette haluakaan aidosti toteuttaa hallitusohjelmaa ja antaa niitä edellytyksiä mistä äsken juuri keskusteltiin maakuntien kehittämiseen

herra puhemies

jos tätä siirtymäaikaa ei olisi saatu syystä taikka toisesta tähän lakiin niin valiokunta olisi suhtautunut tähän erittäin kriittisesti

tietysti on vaikea arvioida miten sitten olisi mietintö kirjoitettu mutta valiokunta suhtautui erittäin kriittisesti asiaan jos se olisi tullut ensi vuoden alusta voimaan koska kerta kaikkiaan niitä tuotteita ei ole kaikkien saatavilla tällä hetkellä ja yhden vuoden aika tähän tuotteiden jalostamiseen on varmasti paikallaan ja täysin välttämätön

yksi näkökulma tämän lain osalta eli maataloustuotteiden markkinajärjestelyjen ja elintarvikelain muutosten osalta on se että emme tee tästä tarpeettoman monimutkaista

on ihan selvää että tämä hallituksen esitys on hyvä ja pientuotannon edistäminen kaikella tavalla on koko kansantalouden kannalta merkittävä asia

ministeri vapaavuori te totesitte että te olette tulkinnut mistä voidaan tehdä johtopäätös että se tulkinta on ollut myös poliittinen tulkinta

poikkeuksellisen vahingon käsitteestä joka on tässä laissa määritelty valiokunta halusi kirjoittaa mietintöönsä tämän verran

meillä on toimivat osuuskunnat jotka ovat tuottajaorganisaatioita

tietysti niin kuin täällä edustaja pekkarinen sanoi kun sähkönsiirrosta oli äsken kysymys ja puhe sen taannoisen lain osalta joka sähkönsiirtoa määrittelee toivoisin kyllä kriittisyyttä koska se jakaa tätä maata kahtia aivan selkeästi

ja se ei ole silloin suhteessa siihen mitä hallitus yleensä on asettanut tavoitteekseen alueiden kehittämisessä ja mitä me kaikki eteläsavolaiset kansanedustajat olemme halunneet ja jokainen eteläsavolainen on halunnut yksimielisesti ottaa käsittelyyn

poikkeuksellisen vahingon käsitteeseen sisältyisivät kaikki seikat joihin toimija ei ole voinut vaikuttaa ja jotka eivät ole toimijan hallittavissa riippumatta siitä mikä on näiden seikkojen luonne

hyvät kollegat ja hyvät kansalaisaloitteen tekijät

tältä pohjalta meidän täytyy voida myös nämä hyväksyä asianomaisiksi tuottajatoimialaorganisaatioiksi jotta meillä ei tule jälleen uutta hallintomallia ja jälleen uutta hallintoporrasta joka ei varmastikaan mitään lisäarvoa tuota

elikkä tällä halutaan korostaa sitä että ne seikat jotka tulevat esille sellaisella tavalla johon ei ole itse mahdollisuutta vaikuttaa tulevat edelleenkin olemaan näitä poikkeuksia ja niistä korvaukset maksetaan valtion varoista

nyt kun me itse haluamme kehittää voimakkaasti aluetta te ette anna siihen mahdollisuuksia

sitten toinen asia on se minkälaisia esityksiä jatkossa sitten hallitus vielä näinä viimeisinä viikkoinaan täällä tekee ja minkälaisia muutoksia se esitettyihin lakiesityksiin sorvaa

samalla sitten on myöskin se mihinkä myös täällä jo viitattiin että selvät sävelet tarvitaan myöskin siihen miten lakia tulkitaan niin että kilpailu ja kuluttajavirasto ei tee sellaisia ratkaisuja jotka edistävät tuontia avaavat tuonnille lisää tilaa ja mahdollisuuksia ja heikentävät kotimaisen tuotannon kilpailukykyä ja toimintaedellytyksiä

käytännössä kaikki muu jää sitten toimijan itsensä hoidettavaksi ja vastattavaksi vakuutuksen pohjalta

tämän kansalaisaloitteen käsittelyssä valiokunta kävi pitkän ja perusteellisen pohdinnan siitä millä tavoin aloite käsitellään

niin kuin täällä tuli esille tämä varsin hyvin ja varsin selvästi vaikuttaa siihen että jos toimijat tieten tahtoen tuovat esimerkiksi maahantuontina sellaista ainesta joka aiheuttaa ja levittää sellaisia kasvintuhoojia jotka sitten aiheuttavat mittavia vahinkoja tietäen tämän riskin niin ne ovat sitten tuottajan omalla riskillä

muun muassa tämän muuttuvahintaisen sähköntuotantotuen osalta joka nyt on lausuntokierroksella lausunnonantajat ovat selkeän yksimielisiä siitä asiasta että muutoksia tarvitaan ja paljon siihen hallituksen esitykseen

siinä päädyimme yksimielisesti siihen toimintatapaan että valmistelemme asiasta mietinnön joka nyt on siis valmistunut ja se tuodaan sitten täysistuntokäsittelyyn asianmukaisella tavalla

kuntien valtionosuudet ja niitä koskettava lainmuutos ei ole mikä tahansa lainsäädäntö vaan tällä lainsäädännöllä turvataan jotakuinkin samanlaiset palvelut joka puolella suomea

sen verran tarkkaan pitää tämä perustelu kirjoittaa että näin ei tule tapahtumaan vaan että tämä nimenomaan on kaikella mahdollisella tavalla tukemassa

siksi toivonkin että kun tätä samaa linjaa kuin tässä nyt tätä asiaa käsitellessä viedään eteenpäin ollaan hyvillä mielin kaikki ja kannatetaan tätä niin samalla tavalla ajatellaan myöskin tuosta lainsäädännöstä jotta siitä tulee kunnollinen ja hyvä ettei se jää torsoksi ja päinvastoin vaikeuta sitä meidän isoa tavoitettamme joka meillä kaikilla on yhteinen elikkä suomalaista omavaraista sähköntuotantoa eikä tuota tuota saa

tämä päätös siis oli yksimielinen

samoin päätimme että käymme tämän asian lävitse perusteellisesti huolellisesti mutta myös ripeästi ja mielestäni näin myöskin valiokunta teki

ja kun me tiedämme suomessa sen että niin meidän kasvitauti kuin eläintautitilanteemmekin on poikkeuksellisen hyvä maailmanlaajuisesti niin se pitää käyttää meidän hyväksemme ja siksi on oleellista että toimijoilla on kaikilla vastuu tässä asiassa ja koko pitkällä ketjulla hallintoa myöten on vastuu asiassa

kun täällä on viitattu paljon siihen että suuret taajamat joutuvat osallistumaan jollain tavalla suhteellisesti ottaen suuremmalla osuudella infraan haluan muistuttaa siitä että on paljon sellaista infraa joka suurissa taajamissa tulee markkinoiden toimesta tehtyä vaikkapa tietojärjestelmät

keskustelu päättynyt aselöytö on maa metsätalousvaliokunta p

arvoisa rouva puhemies

on mainio asia ja tarpeellista että hallitus on panostanut maanpuolustukseen ja myöskin materiaalihankintoihin niin että ne mahdollisimman pitkälle tehdään kotimaisin voimin

lähetekeskustelua varten myös tilan porrastuksen eli jos osia kuin myös mustonen ottivat toisilleen tai työhönotossa on huono kunto on ollut perustuslakivaliokunnan on kotimaista tuotantoa

keskustelu asiasta on päättynyt

kiitos myös perustuslakivaliokunnalle hyvästä ja ripeästä toiminnasta ja kiitos kaikille teille jotka osallistuitte eri tavoin tähän keskusteluun

se että valtio korvan

kysymykseni on samasta aihepiiristä kuin edustaja kääriäisellä elikkä ulkoisen turvallisuuden sisäisistä edellytyksistä joiden ymmärrän tarkoittavan kokonaismaanpuolustusta ja laajaa varautumista

leirikeskus tuo lukemistilapäiväristuksen kuuma suosio on myös ostojen kautta se että valtiovarainvaliokunta keskustelu päättynyttä aseveljeyttä valtavana

tuolla pienemmillä paikkakunnilla pienissä kaupungeissakin vaikkapa laajakaistan rakentaminen valokuidun rakentaminen ei muuten synny jos ei kunta laita siihen erittäin merkittävästi rahaa

yksi toive asian suhteen on se että kun me demokraattisessa kansanvaltaisessa suomessa päätöksiä ratkaisuja ja valmisteluja teemme kunnioitamme toistemme mielipiteitä ja kunnioitamme sellaisia toistemme toimintatapoja jotka ovat laillisia ja jotka olemme yksimielisesti ja yhteisesti hyväksyneet siihen kuuluvine toimintatapoineen

onko herra ministeri nyt tarpeen nykyisessä tilanteessa arvioida uudelleen viranomaistoimintoja viranomaisten välistä yhteistyötä huoltovarmuutta ja kokonaisuuksien hallintaa edellisiin ja aikaisempiin päätöksiin nähden kun tilanne maailmalla on mikä on

tätä keskustelua varten esitellään kouristuksen neliosaisia voimistelusta ja odottaa toiselle että hallintovaliokuntaan jolle perustuslakivaliokunnan honottava lausuttu joskus tullut pakki dr oselle että hallintovaliokunta on energiantuotantoa kasvatetaan

sen lisäksi käyttökustannukset vielä meille kuntalaisille ovat paljon suuremmat siellä haja asutusalueella ja pienissä taajamissa kuin isoissa

tämähän liittyy tietenkin vaikkapa huoltovarmuuden osalta energiaan lääkkeisiin ja ruokaan

näin toimien me vahvistamme kansalaisaloitteen tarkoitusta eli sitä että kaikilla on mahdollisuus myöskin pystyä uudella tavalla vaikuttamaan asioihin tuoda keskusteluun erilaisia asioita ja sitä kautta vahvistaa kansalaisdemokratiaa ja kansalaisvaikuttamista

toki se on äärimmäisen tärkeä mutta tässä maassa on muutakin infraa kuin liikenneinfra ja kaiken tämän pitää olla kunnossa jotta me pystymme uudistamaan palvelutuotantojärjestelmiämme hyödyntämään meidän uudenlaista tietojärjestelmäosaamistamme ja saamaan sitä tehokkuutta aikaan julkiselle sektorille ja palvelutuotantoihin ja sitä uudistamaan mitä me kaikki täällä haluamme

herra puhemies

hallituksen ja ministerin sanoma meille on ollut että yhteydet laitetaan kuntoon

tämä maa ja metsätalousvaliokunnan päättämä ja valitsema linja käsitellä tätä kansalaisaloitetta ei suinkaan tarkoita sitä että näin meneteltäisiin kaikkien kansalaisaloitteiden osalta vaan valiokunta halusi tuossa pohdiskelussaan korostaa sitä että jokainen kansalaisaloite käsitellään ja käydään lävitse valiokunnassa erikseen ja erikseen myös arvioidaan miten se käsitellään ja minkälaisen prosessin läpi se menee ja sitä kautta se saa sitten sen vaikuttamisen mahdollisuuden ja muodon jonka valiokunta valitsee

myrskyjen lumituhojen ja muiden tämäntyyppisten asioiden kohdatessa linkkimastojen ja tukiasemien sähkönsyöttö on liian epävarmoissa kantimissa tällä hetkellä

siellä oli myöskin markkinahäiriöiden varalle omat klausuulinsa eli siltä varalta jos sen aikainen malli olisi markkinahäiriöitä aiheuttanut mitä se ei tehnyt

elikkä liian yksisilmäistä ajattelutapaa on se että vain suuret taajamat joutuvat itse tekemään ja kustantamaan ne sitä joutuvat tekemään kaikki

milloin tulee se velvoite kerta kaikkiaan operaattoreille että sähkönsyöttö pitää varmistaa a maakaapelilla b varavoimajärjestelmällä joka kestää kauemmin kuin kolme tuntia

on aivan totta niin että poikkeukselliset olosuhteet ja poikkeuksellisen suuri vahinko eivät saa olla epävarmoja nämä poikkeukselliset työolosuhteita pakkauksen suuri vahinko vaan kun tähän nyt tulee se harkinnan mahdollisuus niin sen täytyy olla niin kuten edustaja myllykoski toi esimerkin että jos yksittäiselle toimijalle tämä vahinko tulee niin se tulee näistä äsken sanomistani syistä eli sen täytyy olla korvausten piirissä

tämä on peruskysymys ja tähän toivoisin pikaista muutosta vai pelätäänkö hallituksessa että joku operaattori sanoo että se lähtee suomesta jos tällainen velvoite annetaan

miksi se ei käynyt

se pitää merkitä meillä myöskin pöytäkirjoihin että se näin on koska sitä on valiokunta nimenomaan tarkoittanut tässä ei voi olla että ajossa ei

elikkä tämä ei ole ainoa tapa käsitellä kansalaisaloitetta vaan tapoja on muitakin mutta niin kuin sanottu valiokunta valitsi tämän mietinnön tekemisen tavan

keskustelu on päättynyt

sopimuksella se varmistetaan investoinnit sen jatkuvuus sen kasvu juuri sitä mitä hallitus itse haluaa juuri sitä mitä hallituskin itse haluaa jota myös keskusta haluaa ja se halutaan näin varmistaa hyvä niin

toukokuuta kaikille kansanedustajille ja kaikille tiedotusvälineille avoimen kuulemistilaisuuden joka oli myös suora verkkolähetys elikkä tämäkin oli tavallaan uusi toimintamuoto tältä osin

maa ja metsätalousvaliokunta on mietinnössään kiinnittänyt huomiota yhtäältä turkistuotannon taloudelliseen ja työllistävään merkitykseen ja toisaalta eläinten hyvinvoinnin huomioon ottamiseen liittyviin seikkoihin

kaikkien on johdonmukaisesti edistettävä investointeja yritystoimintaa ja työpaikkojen syntymistä eikä niin että jotkut tahot niitä estävät ja kampittavat

hallitusohjelman mukaan hallitus tukee edelleen turkistuotannon kehittämistä vastuuta tuntevana elinkeinona ja selvittää turkistarhauksesta muuhun elinkeinoon vapaaehtoisen siirtymisen kannustamisen mahdollisuuksia

eläinsuojelulain ja turkiseläinten hyvinvoinnille asetettavia vähimmäisvaatimuksia koskevan valtioneuvoston asetuksen uudistaminen turkistarhojen valvonnan tehostaminen ja oikea kohdentaminen sekä eläinten hyvinvointitutkimuksen tukeminen kaikki nämä edellä luetut ovat omalta osaltaan toimenpiteitä turkiseläinten hyvinvoinnin kehittämisessä ja kohentamisessa

valiokunta arvioi ettei se kaikilta osin enää täytä nykyajan vaatimuksia eikä myöskään perustuslain vaatimuksia

maa ja metsätalousministeriö onkin asettanut työryhmän jonka tehtävänä on valmistella hallituksen esityksen muotoon laadittu ehdotus eläinsuojelulain uudistamiseksi sekä toisen työryhmän turkiseläinten suojelua koskevan asetuksen uudistamiseksi

olemassa olevan tutkimustiedon perusteella turkiseläinten hyvinvoinnin riskitekijöihin kuuluu pito olosuhteiden yksipuolisuus kuten virikkeettömyys ja monikäyttöisen tilan puute

ei kai ministeri koskinen tällä nyt vain tehdä sitä että tällä entisestään vain vähennetään suomalaisen kotimaisen kalan syöntiä koska kyllä se on aika paljon näiden varassa tämä meidän kalantarjonta

herra puhemies

valiokunta katsoo että siitoseläinten olosuhteiden korjaamiseen on erityisesti panostettava ja korjaamista edistettävä investointituilla niin kuin nytkin on tehty

tässä laissa siis ehdotetaan että maa ja metsätalousministeriössä toimiva neuvoa antava elin elikkä hevostalousneuvottelukunta lakkautetaan nykyisen neuvottelukunnan toimikauden päätyttyä

se on tämän asian ydin

pieni muutos johtuu siitä että näitä neuvottelumekanismeja on tullut muiden uudistusten myötä lisää ja siksi katsotaan että se on nykyisellään tarpeeton

siten voidaan estää vienti sellaisiin maihin joissa ei voida taata eläinten hyvää hoitoa ja kohtelua ja alan läpinäkyvyyttä

olen samaa mieltä ministeri orpon kanssa että tämä kriisi joka nyt on meillä päällä venäjään liittyen ei vähäisimmässäkään määrin ole suomen elintarviketalouden tai suomen maatalouden syytä ja siksi sen ei myöskään pidä joutua maksumieheksi tässä asiassa

valiokunta korostaakin tarvetta alan tutkimustoiminnan lisäämiseksi

nyt me saimme viime viikolla eun komissiosta merkittävän päätöksen jolla koko suomalaista rahapelitoimikuntaa käsittelevä monopolijärjestelmä voi jatkaa

lisäksi pidetään tarpeellisena vesiensuojeluun liittyvien toimenpiteiden suunnitelmallista toteuttamista ja edelleen tarhojen siirtoa pohjavesialueilta muille alueille niin kuin on tehty ja erilaisia tarhojen pohjaratkaisuja

siksi nämä kompensaatiot ovat välttämättömiä samoin kuin ne kaikki toimet joita hallituksen käsissä on kansalliset toimet joilla voimme helpottaa myös sitä kustannustaakkaa joka viljelijöillä ruuantuotannolla on

nyt sitten meidän suomalaisten pitää oma lainsäädäntömme oma toimintatapamme sorvata sellaiseen malliin että me teemme kaikkemme että meillä ne pelieurot joita pelaajat niin hevospeleihin kuin muihinkin rahapeleihin laittavat tulevat käytettyä suomalaisten peliyhtiöiden kautta ja siksi poliisihallitukselta täytyy nyt tulla toisenlaiset toimintatavat kuin mitä tähän asti on ollut

kun tässä keskustelun alla on kuntien velvoitteiden ja ohjauksen vähentäminen ja monialaisten toimintamallien tukeminen niin otsikkotasolla tämä on aivan erinomaista aivan erinomaista

valiokunta pitää erittäin tärkeänä turkiseläinten hyvinvoinnin kannalta myös turkistarhaajien omavalvonnan kuten sertifioinnin kehittämistä entisestään

herra puhemies

tärkeää on myös turkiseläinten terveydenhuoltojärjestelmä jota turkiselinkeino on luomassa muille tuotantoeläimille laadituista järjestelmistä saatujen hyvien kokemusten perusteella

hän sanoi keskuskauppakamarin tilaisuudessa että veroja on alennettava no pääomaveroa on nostettu se on henkilöyhtiöiden tuloveroa että verovähennyksiä on karsittava lapsivähennys otettiin käyttöön eli toimittiin juuri päinvastoin ja että välillisiä veroja on korotettava ja kuitenkin hallitus perui makeis ja virvoitusjuomaveron

hallinnon vähentämistä byrokratian purkamista kansalaisen näkökulmaa hallintoon saamista

toinen asia

on erittäin valitettavaa että siellä suunnalla on useampaan otteeseen tehty aivan eri suuntaan toimivia päätöksiä jotka edesauttavat sitä että meidän pelaajien suomalaisten pelaajien pelieurot käytetäänkin kansainvälisten nettipeliyhtiöiden tileillä ja peleissä

valiokunta kiinnittääkin mietinnössään huomiota siihen että julkisten eläinlääkäripalveluiden täytyy olla riittäviä ja niiden riittävä resursointi on turvattava kaikkialla maassa

henkilökunta ja eri instanssit jotka edestakaisin siellä näitä papereita ja tietoja siirtävät pallottelevat asioilla eivät osaa tehdä päätöksiä

ja sanoin tämän jo budjetin lähetekeskustelussa että emmekö me nyt voisi kaikki valiokunnat yhdessä tehdä sellaisen päätöksen että aina kun hallitus tuo esityksensä valiokunnan käsittelyyn niin perataan läpi se eikä anneta tapahtua hallinnon ja byrokratian kasvua vaan vaaditaan että esitys pitää kirjoittaa sellaiseen muotoon että se ei ainakaan lisää hallintoa vaan mieluummin vähentää

tämä ei hyödytä yhtään suomalaisia edunsaajia ei hevostaloutta hevosalaa kokonaisuudessaan eikä muita niitä hyviä aloja ja hyviä kohteita joihin meidän rahapelituottomme menevät